todellakin nyt on kyse ensi vuoden budjettiesityksestä eikä vielä varsinaisesti sote uudistuksesta mutta täällähän iloisesti aina saa keskustella siitä asiasta mistä haluaa sitten huomisen lehdessä taikka tämän illan telkkarissa olla esillä

kustannusten nousu tällaisessa taloustilanteessa todella arveluttaa mutta se mikä on hyvää on se että laki kuitenkin selkeyttää terveydenhuoltohenkilöstön asemaa ja erottaa terveydenhoidon vankien vartioimisesta

tämä toteutuessaan tekee sen että meillä suomessa pystytään toteuttamaan vakiintuneena pidettyä vankeinhoidon kansainvälistä periaatetta jonka mukaan vankilan terveydenhuoltohenkilökunnan ei tulisi osallistua minkäänlaisiin valvonnan ja järjestyksen ylläpidon tehtäviin

mutta tämä näkemys että kyllä perheissä ja kodeissa vielä jotakin osataan ja halutaan kantaa vastuuta myös omista lapsista on tosi tärkeä juttu

jos ministeri tätä avaisi myös

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi

arvoisa rouva puhemies

tässä puheenvuorossa kommentoin muutamia täällä käytettyjä puheenvuoroja

kyllä hoitaja hoitajan yleensä tunnistaa täällä puheenvuoroissa kuitenkin välittyy se perusymmärrys siitä että paljon on hyvää mutta aina on kehitettävää ja kaikki vuorollamme yritämme parhaamme siihen tuoda

usein pystyn pidättäytymään siitä että napsauttelisin kulloinkin oppositiossa olevalle puolelle näitä kommentteja mutta nyt poikkean tästä tavasta

edustaja eloranta toi liikuttavassa puheenvuorossaan esille muun muassa nämä leipäjonot joku muukin puhuja käytti näitä leipäjonoja ja vielä oli edustaja eloranta huomannut että viime vuonna siellä on ollut paljon ihmisiä

herää kysymys miksi ihmeessä edellinen hallitus ei heti vuoden alussa reagoinut tähän jos se nyt tuntuu niin isolta asialta

edustaja nurminen käytti ansiokkaan puheenvuoron ja hän on usein muulloinkin puhunut oikein hyvää asiaa muistisairaista ihmisistä ja pitkäaikaishoidossa olevista ihmisistä

mutta haluaisin muistuttaa näin dementoiviin sairauksiin erikoistuneena sairaanhoitajana että muistisairaus on kuulkaa semmoinen juttu että se ei sitä valikoi kenelle se tulee niin että jos se on tullakseen sitä on geeniperimässä tai joku muu alttius siihen on niin se kyllä tulee niin köyhälle kuin rikkaalle että tämä ei ole sillä tavalla meitä eriarvoistava asia

myös minulle tuo koukkuniemen sairaalan ympäristö tampereella on kovinkin tuttu paikka

siellä olen työurani vuosituhannen vaihteessa aloittanut ja muistan kyllä hyvin miltä tuntui siellä koulutettuna sairaanhoitajana olla

hän pääsee osalliseksi päivän uutisista ulkoilemaan huolehtimaan puhtaudesta keskustelemaan olemaan osa tätä yhteiskuntaa

kunhan on sydän paikallaan niin osaaminen perusosaaminen peruskansalaisuus mielestäni riittää

talouden taantuman tuoman työttömyyden ohella huolestuttavaa on myös eriarvoisuuden lisääntyminen erityisesti lasten ja lapsiperheiden ongelmat syrjäytyminen masennus uupumus ja pahoinvointi

erityisesti lapsia ja nuoria sekä heidän tulevaisuuden pärjäämistään myöhemmin työelämässä edesautetaan tukemalla perheitä nyt ja ehkäisemällä esimerkiksi koulupudokkuutta

yhteiskunnan kelkasta putoamisen uhka on voimakas erityisesti opinnoista työelämään siirryttäessä armeijan tai siviilipalveluksen päättyessä tai kun siirrytään peruskoulusta jatko opintoihin

siirtymä peruskoulusta jatko opintoihin voi noustakin nuoren elämässä hyvin keskeiseen rooliin sillä jos elämä karkaa nuoren hallinnasta paluu opintojen tai työn pariin ei välttämättä enää onnistukaan

hallitusohjelman mukaisesti on pyritty ennen kaikkea parantamaan ja joustavoittamaan perusopetusta siten että sillä voitaisiin osaltaan ehkäistä syrjäytymistä tulevaisuudessa

nyt tuleekin avata keskustelu ja pohtia konkreettisia toimenpiteitä joilla pystymme vaikuttamaan koulupudokkuuteen ja sitä kautta ehkäisemään osaltaan myös syrjäytymistä

kädentaitojen ja asiaosaamisen lisäksi tarvitaan nimittäin laajempaa ymmärrystä myös omaan jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista

antamalla nuorille työelämävalmiuksia ja taitoa oman elämän hallintaan edesautamme sitä että meille kasvaa tasapainoisia ja vastuunsa kantavia nuoria jotka jaksavat ja pärjäävät niin työmaailmassa kuin elämässä yleensäkin

arvoisa puhemies

myös kasvatuksella on merkityksensä syrjäytymisessä sekä työttömyyden jatkumisessa sukupolvelta toiselle ja tulevaisuuden suunnittelun uupumisessa

arvoisa puhemies

suomen kokoisella väestöllä ei ole varaa jättää ketään yhteiskunnan ulkopuolelle

tarvitaan kaikkien niin nuorien kuin vanhempien yhtäläistä arvostamista heidän jaksamisestaan ja hyvinvoinnistaan huolehtimista sekä hyvää ja inhimillistä lähijohtamista

on selvää että elinkeinopolitiikan ja elvytystoimien avulla luodaan työpaikkoja mutta yhtä lailla muillakin hallinnonaloilla voidaan tehdä toimenpiteitä jotka helpottavat työttömien työttömyysuhan alla olevien tai lomautettujen elämää

nyt on tärkeää huolehtia kaikin tavoin yhteiskuntamme eheydestä ja meidän kaikkien terveydestä ja hyvinvoinnista opinnoissa ja työssä jaksamisesta sekä niiden ihmisten jaksamisesta jotka ovat opintojen ja työelämän ulkopuolella

ensiksi haluan kiittää ministeriä siitä koska tiedän että hän on tehnyt suuren työn siinä taistellessaan että kansaneläkkeen indeksiin sidotut etuudet eivät todellakaan ensi vuonna laske

tällä on todella iso merkitys ja tällä on myöskin periaatteellinen merkitys siinä että me emme ole alentamassa tässäkään tilanteessa vähävaraisten toimeentuloa

toinen asia mitä minä haluaisin kysyä ministeriltä

mutta oma huoleni koskettaa nimenomaan sitä että kun ihminen saa myönteisen päätöksen niin mitenkä me saisimme kunnat mukaan siihen että näitä uusia koteja löytyisi muualta kuin täältä ruuhka suomesta

miten me pystyisimme ehkäisemään sen kehityksen mikä on nähtävillä esimerkiksi ruotsissa ja jo osin suomessa sen että ihmiset eivät halua jäädä näihin kuntiin vaan valuvat tänne ja tulee sitten voimakkaampaa eriytymistä

miten me pystyisimme tukemaan kuntia kuntalaisia ja näitä yhteisöjä että siellä se kotoutuminen aidosti onnistuisi

itse asiassa kyllä me puhumme ihan samasta asiasta mutta tämä oppositiohallitus raja meidät tällä kertaa erottaa onneksi ei enää maakuntaraja

nykymeno ei siis voi jatkua ja juuri tämän on hallituskin ymmärtänyt

missään nimessä ei varmasti ole tarkoitus poistaa koulutetun henkilökunnan mitoitusta niiltä osin että jokaiseen yksikköön pitää saada koulutettua henkilökuntaa

mutta se on yksi tämän hallituksen tavoite että hoivaan pystyttäisiin osallistamaan yhä enemmän niitä joilla ei ole niin korkeaa koulutusta jotta niitä ammattitaitoisia henkilöitä olisi oikeassa paikassa ja kaikkialla saataisiin parempaa hoivaa kuin tällä hetkellä

puhumme ensi vuoden talousarviosta mutta tämä keskustelu on salissa tähän mennessä pitkälti ymmärrettävästi pyörinyt työllisyyden yhteiskuntasopimuksen kilpailukykypaketin ympärillä

nämä ovat tekijöitä jotka määrittävät myös ensi vuoden ja varmasti ainakin tulevien vuosien talousarvioita ja lisätalousarvioita

jo aiemmin käytin pitemmän puheenvuoron tästä lakikokonaisuudesta ja täytyy kyllä tunnustaa että näen tässä enemmän uhkia kuin hyviä asioita

olen vahvasti sitä mieltä että meidän tulisi nähdä että perinteiset keinot työttömyyden hoitoon eivät enää tepsi joten tarvitaan jotain uutta

varsinkin tässä tilanteessa kun olen saanut olla vajaat kolme vuotta kansanedustajana poissa perheen luota niin olen yhä vahvemmin sitä vastaan että me muodostamme yhteiskuntaa joka on aina auki kaupat aina auki ihmiset aina tavoitettavissa olipa viikon aika mikä tahansa olipa vuorokaudenaika mikä tahansa

kuten tässä edeltävät puheenvuorot ja ehkä viimeisenä edustaja tölli hyvin sanankääntein todistivat sopimisen tie olisi ehdottomasti paras tie koska tätä kautta me saisimme työelämään kaikista tasapuolisimmat ratkaisut

mutta nyt kun tämä keskustelu kääntyi opiskelijaelämään niin tällä hetkellä ainakin täällä lehtereiden alapuolella tuntuu että minulla on se tuorein kokemus siitä opiskelijana olosta

oecdn tutkimuksen mukaan tietotekniikka voi olla jopa häiriöksi luokkahuoneessa ja tietysti on riski että oppilaat tekisivät tehtäviään vain kopioimalla vastauksia internetistä

huomionarvoista on myös se että tässä viimeisessä yrityksessä osapuolina olivat vain työmarkkinajärjestöt ja siltikään mitään tulosta ei tullut

kallis te sanoitte että opiskelijan tehtävä ei ole istua kaupan kassalla vaan opiskella jotta hän valmistuu ja hankkii ammatin jossa saa palkkaa enemmän kuin kaupan kassa

lisäksi on erityisen tärkeää huolehtia koulutuksen tasa arvosta

koulujen on tarjottava kaikille oppilailleen samat laitteet

itse olen valmistunut reilussa kolmessa vuodessa maisteriksi ja aikaisemmin sairaanhoitajaksi kolmessa ja puolessa vuodessa aivan tavoitteiden mukaan tehden koko ajan työtä

työttömyys kasvaa koko ajan ja meillä ei ole varaa vain seurata sivusta tilannetta

tämä keskustelu menee väärille raiteille jos ruvetaan ajattelemaan että tämä on jotenkin opiskelijoille hyväksi taikka huonoksi

väitän että minua on ihmisenä enemmän kasvattanut se työssä olo kuin koulun penkillä hankittu tieto

ja jos työmarkkinajärjestöt eivät pysty sopimaan hallituksen täytyy kantaa vastuunsa ja viedä kilpailukykyä parantavaa lakipakettia eteenpäin

toinen hallituksen kärkikoulutushankkeista esille nostamani asia on että peruskoulussa liikutaan jatkossa vähintään tunti päivässä

tätä haluan sekä itselle että muille teroittaa ja muistuttaa että tätä ihmiset vaaleissa halusivat ja tälle työlle hallitus sai vaaleissa mandaatin

mutta onko hienostakaan tutkinnosta mitään hyötyä jos meillä ei kasva täyspäiväisiä ihmisiä jotka tietävät mitenkä työelämässä tulee olla

kun ihmisiä tuolla toreilla tapaa ja heidän sähköpostejaan ja viestejään lukee niin suurin osa suomalaisista on valmiita tinkimään saavutetuista eduista

arvoisa rouva puhemies

liikunta ei saa olla vain varakkaiden harrastus

jotenkin tuntuu että tämä tavallisten ihmisten työssä käyvien ihmisten viesti ei oikein noitten etujärjestöjen pomoille selvästi kuulu tästä tosin erittäin positiivisena poikkeuksena viime viikolla sttkn palolan ulostulo

käytännössä liikunnan lisääminen toteutetaan esimerkiksi laajentamalla liikkuva koulu hanke valtakunnalliseksi ja kokeiluita ulotetaan myös toiselle asteelle

hallitus ei esimerkiksi edustaja gustafsson voi puuttua tuottavuutta alentaviin pekkaspäiviin siihen hallituksella ei ole mandaattia

pilkkukaratessa kullekin pilkkua vaativalle konjunktiolle oli oma liikkeensä esimerkiksi syvä kyykky joka piti tehdä aina opettajan sanottua jonkin alistuskonjunktion

hyvänä huonona esimerkkinä on etteivät junien ja bussien aikataulut pelaa yhteen kuten edustaja rossi hetki sitten puheenvuorossaan selkeästi kuvasi

eilisessä savon sanomissa oli erittäin mielenkiintoinen juttu varkautelaisesta led suutari oystä ja sen toimitusjohtajasta risto koposesta

näivettyminen ei valtion ja kuntien rahoituksella oikene

mies on innovoitunut laitteita joilla uv valolla desinfioidaan erilaisia laitteita ja näitä käyttömahdollisuuksia tulevaisuudessa on lähes rajattomasti

esimerkiksi keiteleen luontoeskarissa esikoululaiset viettävät päivänsä ulkona touhuten tutkien ympäristön ihmeellisyyksiä ja tekemällä tehtäviä luonnon omilla materiaaleilla

sairaalat koko leikkaussalit myös kenttäsairaaloissa tuo desinfiointi onnistuu ja maidon pastörointi tulevaisuudessa jopa salmonellavapaa liha voi olla totta

vr selvittää pohjois karjalan ja kainuun maakuntaliittojen pyynnöstä kannattaisiko joensuuvuokattiväli avata henkilöliikenteelle

mutta mitä tämä mies halusi sanoa toimittajan kysymykseen kun tämä toimittaja kysyi että mitä sanoisit samassa tilanteessa olevalle nuorelle keksijälle

arvoisa puhemies